nyt jatkon kannalta oleellisessa asemassa ja tilanteessa ovat kunnat ja se mitä kunnat lausuvat ja minkälainen näkemys kunnissa tämän asian hoitamiseksi syntyy

kunnilta kysytään kannanottoa myös sosiaali ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten perusteella

sitten on muutama päivä aikaa siitä jos tätä työtä käytetään hyväksi tässä lausunnossa kuntien ottaa tämä huomioon

nyt kun tulee muutenkin hallitusohjelman puolivälitarkistus olisi syytä pysähtyä ja saattaa asia oikeille raiteille olisi syytä katsella kunniallinen perääntymistie ja sitten lähdetään laajalla pohjalla uudistamaan

olisi toivonut että siinä olisi ehditty sitä asiaa vähän laajemmalti käsitellä

olen hyvin samaa mieltä kuin edustaja mäkisalo ropponen kun hän edellä puhui alkoholiasioiden ja alkoholiongelmien vaikutuksesta koko yhteiskuntamme hyvinvointiin

kysyn opetusministeriltä missä määrin on kehitetty etäopetusta tai on valmistauduttu etäopetuksen laajamittaisempaan käyttöönottoon

kysyn tämän siksi koska kotipaikkakunnallani oli ensimmäinen etäopetukseen perustuva lukio joka opetusministeriön toimesta käytännössä lakkasi toimimasta

se on todella vakava syy puuttua siihen ja sen mukaisesti tarvitaan toimenpiteitä sekä rangaistusmääräyksissä että monissa muissa

arvoisa puhemies

etäopetuksella pystyttäisiin lukioverkko ja monta muuta oppilaitosta pitämään pystyssä ja antamaan melko kaukaakin opetusta jopa yhtä aikaa moneen paikkaan

perusturvaan liittyen edustaja virtanen tässä edellä niitä asioita käsitteli me elämme vaikeaa aikaa mutta on syytä muistaa että perusturvan turvaaminen erityisesti vaikeana taloudellisena aikana on välttämätöntä

tulokset ovat tähän mennessä olleet hyviä

täällä on nimenomaan perussuomalaisten taholta kiinnitetty huomiota tähän parlamentaariseen valmisteluun ja sen puuttumiseen joten siitä vielä pari sanaa

paras hanke todella valmisteltiin parlamentaarisesti ja siinä oli parlamentaarinen ohjausryhmä joka todella ohjasi

ja haluan todeta vielä sen erikseen että silloin kokoomus oli oppositiossa ja kokoomuksen edustajana tässä ohjausryhmässä oli kansanedustaja maija perho

paras laki ja siihen liittyvä lainsäädäntö säädettiin ja se tuli voimaan ja sitten seuraavalla hallituskaudella oli parlamentaarinen seurantaryhmä

viime hallituskaudella valmisteltiin parlamentaarista kuntalain kokonaisuudistusta käsittelevää komiteaa tiedän sen kun olin itse silloin valmistelemassa sitä asiaa

kun kysyin sitä silloin silloiselta valtiovarainministeri kataiselta kokoomuksen puheenjohtajalta hän sanoi että olemme vasta vähän aikaa sitten tulleet tähän tulokseen ja pahoitteli

kun sitten eduskunnan puhemies kiinnitti siihen huomiota vuosi sitten syksyllä puhuessaan iisalmessa kunnan juhlissa ja sanoi että pitäisi palauttaa tämä parlamentaarinen valmistelu nosti sen esille ja piti sitä tärkeänä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja vapaavuori totesi

arvoisa puhemies

eikö eduskunnan puhemies heinäluoma muista että hallitusneuvotteluissa nimenomaan sovittiin siitä että tähän valmistelutyöhön ei oteta oppositiota mukaan vesittämään hyvää hanketta

onko tarkempaa suunnitelmaa olemassa miten tässä edetään

mikä on myös tämän vaikutus meidän ykn turvaneuvostohank keeseen kun joka tapauksessa monissa maissa koetaan merkittäväksi se että siellä on edustusto

kun tämän jälkeen sitten puhutaan että miksi oppositio ei ole mukana niin en minä tiedä mitä nimitystä siitä käyttäisi kahdet rattaat vai kolmet vai mitä se on mutta pitäisi puhua niin kuin asia on ja niin kuin on tapahtunut

nyt sitten valmistelutyötä on tehty sillä tavalla että oppositio on kutsuttu mukaan kuntalain uudistuksen seurantaryhmään

näin suuressa hankkeessa pitäisi olla yhteisesti mukana ja siinä mielessä perussuomalaiset ovat kiinnittäneet huomiota mielestäni aivan keskeiseen kohtaan

tämän hallituksen suurkuntahankkeen osalta todetaan että sen tavoitteena on turvata palvelut ja sen tavoitteena on saada aikaan taloudessa tehokkuutta saada aikaan säästöjä ja niin edelleen

tutkimusten mukaan kun tutkitaan suuria kuntia mikään näistä tavoitteista ei oikeastaan toteudu näillä jättikunnilla

eikä pitäisi antaa myöskään siitä harhaista kuvaa

se on toinen juttu että maassa tarvitaan kuntaliitoksia mutta niiden pitää perustua huolelliseen valmisteluun ja vapaaehtoisuuteen

mutta ei tämä mekaaninen ratkaisu turvaa palveluja vaan hävittää niitä

kunnallinen itsehallinto ja siihen liittyvä ihmisten vaikuttamismahdollisuus on suomalaisen kansainvaltaisen yhteiskunnan yksi kulmakivi ja nyt sitä ollaan murtamassa

nyt puolitoista vuotta tätä hanketta on valmisteltu ja käytännössä kunnissa on kehittämistyö pysähtynyt siellä on palveluiden sisältöihin keskittyvä kehittämistyö pysähtynyt

arvoisa puhemies

tämän päivän suuri asia on ollut sote uudistus ja sitä valmistelleen työryhmän raportti

se ei olekaan enää kuntakartta joka se alun perin oli ministeri virkkusen toimeksiannon mukaan piti tehdä esitys kuntarakenteesta joka on myös karttamuotoinen vaan nyt se onkin selvitysalue

en tiedä missä muodossa hallitus lähettää lausuntopyyntönsä kunnille mikä on se pohja onko se suoraan se paperi vai onko se jotakin muuta

oleellista on se että kuntien lausunnot otetaan huomioon että kuntien lausunnot otetaan huomioon se on hyvin tärkeä asia

mutta eikö nurmijärvi olekaan vahva peruskunta kun pitää selvittää mihin se pitäisi liittää eikö espoo joistakin muista isommista kunnista puhumattakaan

olen hyvin huolissani siitä tilanteesta tai luulisi hallituksen olevan huolissaan jos ajetaan väkisin läpi tämän tyyppinen ratkaisu joka tässä työryhmän esityksessä on

nimittäin näyttää siltä että ne jotka ovat keskeisessä roolissa siinä eivät usko tähän esitettyyn pohjaratkaisuun

viime talvena kunnilta pyydettiin lausunto ja pyydettiin myös muilta tahoilta mutta kyllä tämä kuntien antama lausunto kun seuraa tarkkaan ja analysoi ne yhteenvedot se valtiovarainministeriön tekemä yhteenveto viipyi oli monilta osin tyrmäävä

arvoisa puhemies

meidän olisi pitänyt keskittyä koko uudistuksessa palvelunäkökulmaan mutta tässä sote uudistuksessa pääasiaksi tuli systeemi järjestelmä hallinto ja kun näin on se päätarkoitus unohtuu

arvoisa puhemies

kyllä kaikkien pitää tukea uudistamista mutta ei sisällöltään tällaista

voin sanoa mika waltarin sinuhe egyptiläistä lainatakseni että se oli suloista korvissani

tässä pantiin palvelemaan tämä suuri sote uudistus kuntarakenteen muutosta ja tulokset eivät sen vuoksi tule olemaan hyviä

nimittäin edellinen puheenjohtaja vertaamatta totesi hyvin selkein sanoin että tässä ei tarvita keskustaa vesittämään hyvää hanketta

kuntien lausuntoaika oli hyvin lyhyt ja se kysymyksenasettelu oli hyvin johdatteleva niin että lopputulos oli helppo sanoa että haluatteko heti liittyä vai hetken päästä ja mihin eikä niin että mitkä ovat vaihtoehdot

palveluista toinen näkökulma johon viittasi muun muassa äsken edustaja mäkisalo ropponen on se että meidän pitää pystyä arvioimaan eri toimintojen vaikuttavuutta paljon tehokkaammin kuin nyt sekä kuntatasolla että valtakunnan tasolla

me olemme alusta lähtien olleet uudistajia ja uudistamassa ja halusimme jatkaa uudistusta parlamentaarisen valmistelun pohjalta

meidän kanssamme ei haluttu tehdä yhteistyötä mutta nyt on ilo kuulla se että haluatte kuunnella myös sitä mitä keskusta näistä asioista on mieltä

se on samalla tavalla kun kokoomus antoi tästä asiasta puolueena lausunnon

arvoisa puhemies

haluan puuttua myös siihen mikä on voiko sanoa sosiaali ja terveydenhuollon alalla suurin kustannuksia aiheuttava asia

selvitys on tehtävä niin että kuntalaiset jo varhaisessa vaiheessa ymmärtävät vahvan peruskunnan edut

ei meidän järjestelmässämme ole koskaan ollut yhden totuuden järjestelmää yhden totuuden mallia

ei meidän kannata siihen pyrkiä vaan aina pitää olla vaihtoehtoja ja pitää selvittää mitkä ovat ne vaihtoehdot yhteisen hyvän aikaansaamiseksi

meidän on syytä tukea vanhempia kasvamaan vanhemmuuteen ja vastuuseen lapsista

nyt on työn alla tämä kuntarakennelaki ja me olemme tänään kuulleet että sen pitäisi olla voimassa viimeistään ensi vappuna

kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa vaan päävastuun tulee olla vanhemmilla ja sitä vastuun ottamista meidän on tuettava

siihen liittyvät sitten ne tuet joita perheiden hyvinvointiin osoitetaan ettei niitä ajeta laman aikana tai talou dellisen niukkuuden aikana alas

ei näin tärkeään asiaan voi niin lyhyessä ajassa perusteellisesti paneutua jos vain ei ole kysymyksessä se että sillä lausunnolla ei ole mitään merkitystä

oikea aikainen apu auttaa paljon selviytymään ja sen taloudellinen henkinen ja sosiaalinen vaikutus on merkittävä

minusta tämä on valtava ristiriita siinä että kunnilla ei ole aikaa paneutua eikä ole aineksia sen lausunnon antamiseen mihin heidän pitäisi ottaa kantaa

arvoisa puhemies

lopuksi tähän pahoinvointiin liittyen tartun yhteen asiaan jonka edustaja tiainen otti esille ja se on se miten suuri ongelma yhteiskunnassamme pahoinvointiin vaikuttava ongelma on alkoholi

näin valtavassa asiassa toimitaan näin kevein toimenpitein

en minä oikeastaan ihmettele sitä mikä näkyi julkisuudessa että jossain vaiheessa selviteltiin sitä voitaisiinko kunnallisvaaleja siirtää

kyllä on kansanvallan näkökulmasta todella vakavista asioista kysymys

eivät nämä ole mitään pikku juttuja vaan silloin kun on kysymys kunnallisesta demokratiasta ja ihmisten vaikuttamisesta on perusasioista kysymys

ne asiat millä voimme tähän vaikuttaa ovat myös koko yhteiskuntamme hyvinvointiin vaikuttavia asioita

meidän perustuslakimme lähtee siitä että jokaisen ihmisen on saatava vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin ja siitä lähtee kunnallinen demokratia

alkoholipolitiikka kaikkine toimenpiteineen on hyvin tärkeä

monet asiantuntijat ovat sanoneet että meillä yhteiskunnassamme on taipumus vähätellä näihin liittyviä ongelmia

mielestäni näihin asioihin pitää pystyä tarttumaan ajassa ja riittävä

sillä oikeastaan oli merkittävä vaikutus siihen että suomen kansa eheytyi kun ihmiset tasavertaisesti pääsivät osallistumaan päätöksentekoon

mutta oli mielenkiintoista että kun silloinen eduskunta käsitteli sitä enkä minä liikaa halua kohdistaa sitä tähän päivään niin silloinen oikeisto vastusti sitä monilta osin

me keskustassa pidämme sitä kansanvallan kulmakivenä ja kunnallista itsehallintoa ei murenna se että sosiaali ja terveydenhuollon palvelut järjestetään laajemmalla järjestämisen tasolla ja kotikunta on itsenäinen kunta

arvoisa puhemies

aluksi haluan todeta tyytyväisenä sen että tänään on saatu aikaan tietynlainen tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli raamisopimus

se luo merkittävät edellytykset myös taloudellisen toiminnan tehostamiselle ja taloudelliselle kasvulle ja vakaudelle

arvoisa puhemies

onnistunut ja toimiva maahanmuuttajien kotouttaminen on hyvin ajankohtainen asia

on kuitenkin niin että yrityselämän elinkeinoelämän kautta luodaan kasvua ja se luo edellytykset myös hyvinvoinnille

budjetista on todettava se että olisi toivonut että siinä olisi ollut enemmän kasvun siemeniä erityisesti pk yrityksille jotka ovat avainasemassa siinä minkälainen meidän tulevaisuutemme on

kymmenen vuotta vanhan kotouttamislain tarkoituksena on tukea maahanmuuttaneita henkilöitä alkuvaiheessa ja pääpaino on toimenpiteissä joilla tuetaan kielen oppimista tavoitteena työllistyminen

arvoisa puhemies

rajanylityspaikat erityisesti itärajalla ovat pitkään poteneet henkilöstöpulaa siellä henkilöstöresurssit ovat olleet alimitoitetut

nyt näyttää siltä että henkilömäärä joka rajan yli kulkee on vahvassa kasvussa tänä vuonna erityisesti vaalimaalla

hallintovaliokunta pitää valtioneuvoston selontekoa kattavana selvityk senä kotouttamislain toimeenpanosta

sinänsä vastaanottojärjestelmämme on toimiva mutta jotta hakemukset saataisiin käsiteltyä kohtuullisessa ajassa ja päätökset tehtyä tulisi käsittelyyn osoittaa edelleen lisää henkilöresursseja